nyt käsittelyssä olevan lakialoitteen tarkoituksena on antaa maanomistajille ensisijainen oikeus oman maansa marjojen ja sienien hyödyntämiseen koko maassa

lapissa marjanpoimintaa säätelee jo nyt laki luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen rajoittamisesta eräissä tapauksissa

venäjällä on suomeen nähden erilaiset juhlapyhät ja se vaikuttaa venäläisten ostosmatkojen ajoittumiseen

kysymys kuuluu

miten savitaipaleen ääni kuuluu sote alueen päätöksenteossa eli miten savitaipalelaiset voivat vaikuttaa heille tarjottaviin palveluihin

vaalilain uudistaminen vaalipiirijaon osalta vain hallituspuolueiden tuella ja yhden puolueen etuja palvellen nakertaa koko vaalijärjestelmämme yleistä hyväksyttävyyttä ja uskottavuutta

ilman tätä lakia toimeentulolisän saaminen arvokkaasta uusiutuvasta luonnonvarasta hillasta olisi käynyt paikalliselle väestölle ja maanomistajille paikoin jopa mahdottomaksi

onhan venäläisten ostosmatkailu erittäin merkittävä piristysruiske itärajan tuntumassa ei vain kaupalle ja matkailulle vaan koko yhteiskunnalle

vastaus on

vaalien suhteellisuutta lisättäessä pitäisi pyrkiä hallitusoppositio rajan ylittäviin vaalilain uudistusesityksiin kuten viime vaalikaudella jolloin eduskunta hyväksyi lepäämään lain niin sanotusta vaalialuemallista

sen täydennykseksi on siksi nykyoloissa perusteltua säätää uusi laki joka on alueellisesti kattava ja samalla yhtäältä suojaa maanomistajan omistusoikeutta ja toisaalta mahdollistaa sen että laajamittainenkin marjastus ja sienestys on sallittua maanomistajan niin halutessa tai pysytellessä passiivisena

vaalialuemallin hyväksymisellä myös vaalien jälkeisillä valtiopäivillä olisi saatu koko maan kattava oikeudenmukainen suhteellinen tasavertainen ja kestävä vaalilain uudistus

uusi laki on käynyt tarpeelliseksi viime vuosina voimakkaasti lisääntyneen ammattimaisen ja yritysvetoisen marjanpoiminnan aiheuttamista lieveilmiöistä johtuen

ongelmia paikallisen väestön kannalta on esiintynyt erityisesti silloin kun jopa thaimaasta saakka tuotetut ammattikerääjät on ohjattu usein jopa satapäisenä lähellä toisiaan kulkevana joukkona aivan asumusten lähituntumaan

tulevassa sotessa erikoissairaanhoidon lisäksi myös perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi siirtyvät ei vain maakunnan tasolle vaan käytännössä paljon kauemmaksi

periaatteessa luonnonvarojen kuten marjojen ja sienien ensisijainen hyödyntämisoikeus tulisi olla maanomistajilla ja vasta toissijaisesti muilla paikallisilla asukkailla sekä sienien ja marjojen keräämisbisnestä pyörittävillä yrityksillä ja niiden palkkaamilla vieraspaikkakuntalaisilla tai ulkomaalaisilla työntekijöillä

siksi katson että hallituksen esitys laiksi sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä loukkaa syvästi savitaipaleen kunnan ja samalla muidenkin kuntien oikeuksia ja tasavertaisuutta ja on siten ristiriidassa perustuslain kanssa

niin sanottu jokamiehenoikeus on kyllä vuosisatainen perinne ja sillä olikin menneiden vuosisatojen köyhässä agraariyhteiskunnassa sosiaalipoliittinen oikeutuksensa

se kannustaa täysin päinvastaiseen toimintaan siis tehottomuuteen ja sehän on suorastaan edesvastuutonta

jokamiehenoikeuksista ei kuitenkaan ole koskaan ollut säännöstä perustuslaissamme eikä edes tavallisessa lainsäädännössä ole siitä yleisluontoista säännöstä vaan vain hajanaisia normeja joissakin eri alojen laeissa

tällainen laissa tarkemmin sääntelemätön jokamiehenoikeus on vuosisatoja sitten kehittynyt ja muokkautunut silloisissa täysin toisenlaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa

käytännössä homma hoituisi niin että aluehallintovirastot ylläpitäisivät alueiltaan varaustiedostoa internetissä

arvoisa puhemies

tiedostoon voisivat maanomistajat halutessaan ilmoittaa kiinteistötietojärjestelmän puitteissa niiden maanomistajien maiden sijaintitiedot joiden luonnontuotteita he varaavat omaan käyttöön tai luovuttaakseen joko yleisesti tai sopimuskohtaisesti hyödyntämisluvan paikallisille asukkaille taikka ammattimaisille poimijoille tai poimintayrityksille

miksi poikkeuksellisen mittava hallintouudistus aiotaan toteuttaa tosiasiat kieltäen mututuntumaan perustuen

miksi aiheutetaan mittavia vahinkoja

miksi ei oikeasti kuunnella asiantuntijoita asukkaita ja kuntia

miksi vaietaan siitä tosiasiasta että kuntien liitoksia seuraa palvelujen lopettaminen erityisesti maaseutukuntien alueella

samalla unohtuu tosiasia että riittävän kunnossapidon laiminlyönti aiheuttaa kolminkertaisen vahingon koska myöhemmin joudutaan tekemään kalliita peruskorjauksia

vuosittainen päivitys varmistaa sen että ikuisten tai unohdettujen varausten takia sadot eivät jää hyödyntämättä

työ ja elinkeinoministeriö ohjeistaisi aluehallintovirastoja tarkemmin millaiset tiedot ja missä muodossa maanomistajan on annettava ja miten ne ovat yleisesti saatavissa jotta tiedosto palvelisi kaikkia asianosaisia ja heidän tiedontarvettaan asianmukaisesti

siksi kysyn ministeri kyllöseltä

kesän tilanteen mukaan aluehallintovirasto voi omalla päätöksellään rajoittaa marjojen poimintaa alueella olevilla valtion mailla

myös tarvittava tekniikka olisi silloin paljon nykyistä halvempaa

mikäli maaomistaja ei halua käyttää ensisijaista oikeuttaan esimerkiksi marjoihin ja sieniin hänen ei tarvitse tehdä asian hyväksi mitään jolloin hänen maillaan toimitaan yleisten jokamiehenoikeuksien mukaan

arvoisa puhemies

sitä ei monikaan usko en minä ainakaan

jo nyt olen kuullut kahdella paikkakunnalla pohdittavan liikennevalvontaa tekevien poliisien osittaista siirtoa muihin tehtäviin heti kun se on mahdollista

mikäli tällöin ei lisätä poliisin resursseja harmaa talous ja kuljetuselinkeinon siirtyminen ulkomaalaisille aiheuttavat yhteiskunnalle helposti kymmenien miljoonien tappiot menetettyinä tuloina

onko tässä mitään järkeä

arvoisa herra puhemies

monessa tapauksessa on hyväksi että sirpaleista lainsäädäntöä kootaan yhteen lakiin ja lähellä toisiaan olevia säädäntöjä pyritään yhdenmukaistamaan ja selkeyttämään

nyt näyttäisi kuitenkin olevan vaara että esitetty laki ei palvele pieniä osuuskuntia vaikka se oli eräs uudistuksen tavoite

osuuskuntaorganisaatioiden erilaisuuksien lisääntyvä kirjo on valitettavasti joissakin tilanteissa ongelmallinen kun sama laki koskee yhden henkilön osuuskuntia vesihuolto osuuskuntia yritysten tai osuuskuntien yhteisesti muodostamia osuuskuntia konserniosuuskuntia pörssiosuuskuntia ja niin edelleen

kiinteistökaupat ovat tuolla itärajalla erityisesti etelä karjalassa todellinen ongelma ja kiitän siitä että etelä karjalan muut edustajat kantavat siitä huolta

itse jätin toimenpidealoitteen aiheesta viime keväänä ja toivon että se aloite etenee hallinnossa mahdollisimman nopeasti eteenpäin

sitten toinen asia

osuuskuntien monimuotoisuutta tulee lisäämään myös se että monissa uuden lain kohdissa on jokin poikkeamismahdollisuuksia lisäävä lause esimerkiksi jollei säännöissä toisin määrätä tai jollei perustamissopimuksessa ole toisin määrätty tai jollei toisin päätetä

puolustusvoimille on asetettu erittäin suuret säästövaateet

ensinnäkin totean kokoomuksen suuntaan että olen ollut pitkään yrittäjänä yrittäjäjärjestön puheenjohtajana ja yksi tärkeimmistä syistä puoluevalintaani oli perussuomalaisten myönteinen suhtautuminen suomalaiseen työhön ja vastuulliseen yrittäjyyteen

säästö valtiolle olisi useita kymmeniä miljoonia

pahimmat ongelmat ovat syntyneet ja syntynevät jatkossakin siitä että vesihuolto osuuskunnat pääsääntöisesti joutuvat liittymään kuntien omistamiin vesihuoltolaitoksien verkostoihin joilla on niin sanottu luonnollinen monopoli puhtaan veden tuottajana ja jätevesien käsittelijänä

työntekijäpuolella ollaan ruokahuollon yksityistämisestä suorastaan tyrmistyneitä koska se tietää työolojen tuntuvia huononnuksia

arvoisa puhemies

jhln neuvottelupäällikkö kristian karrasch on todennut että tällainen palkka ale ja työehtojen heikentäminen ovat vastoin hallitusohjelman lupauksia arvostavasta henkilöstöpolitiikasta

kokoomuksen taholta puhutaan usein suomalaisesta työstä ja työpaikoista ja hyvä niin tässä on juuri siitä kysymys

lain perusteluissa on mainittu että pienten osuuskuntien asemaan on uudistuksessa kiinnitetty erityistä huomiota ja että ehdotuksella pyritään lisäämään osuuskuntamuodon käyttökelpoisuutta uusosuustoiminnassa

kunnat voivat käyttää tätä monopoliasemaa hyväkseen keräämällä piiloveroksi tulkittavia maksuja vesihuolto osuuskunnilta jotka eivät perustu samaan kustannusvastaavuuteen kuin heidän omien verkostojensa eri alueille tuotetut palvelut

suomessa kuljetuskustannusten osuus on jopa kaksinkertainen moniin kilpailijamaihin verrattuna

jos tavoitteena on lisätä osuuskuntamuotoista yrittämistä ja madaltaa kynnystä osuustoimintayrityksen perustamiseen niin pienten osuuskuntien näkökulmasta tavoite ja toteutus ovat pahoin ristiriidassa keskenään

siksi meidän pitää pitää huolta kansallisesta kilpailukyvystä siis suomalaisista työpaikoista ja työstä

tein nyt esillä olevasta aiheesta kirjallisen kysymyksen

jotkut kunnat ja kuntien vesihuoltolaitokset ovat hyödyntäneet osuuskuntamuotoisia vapaaehtoisorganisaatioita tulkitsemalla vesihuoltolakia käytännössä siten että vesiosuuskunnat on rinnastettu tavanomaisiksi kiinteistöiksi kun kyse on ollut vesiosuuskunnille myytävistä palveluista tai veden hinnasta ja vesihuoltolaitoksiksi kun kyse on ollut vesiosuuskuntien velvoitteista ja vastuista

totesin siinä muun muassa että yhtiöittämisprosessi ja taloudellisuustavoittelu eivät saa johtaa siihen että säästö syntyy työntekijöiden pussista ja selkänahasta

yksi huomioitava seikka on myös se että osuuskunnan ja osakeyhtiön ero jää varsin vähäiseksi erityisesti perusteluissa mainitun sopimusvapauden ja tahdonvaltaisuuden lisäämisen myötä

esitin myös että monien asiaan liittyvien seikkojen tarkemman selvittämisen takia lain voimaantuloa olisi siirrettävä vähintään yhdellä vuodella

monet osuuskunnat ovat kokeneet että sanelupolitiikkaa ja monopoliasemaa hyväksi käyttäen heitä on kohtuuttomasti hyödynnetty liike ja kuntatalouden tuloksen parantamiseksi